esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on hyvin avattu sitä miten uutta säännöstä on tarkoitus tulkita perus ja ihmisoikeusmyönteisesti ja ottaen huomioon saamelaiskulttuurin moninaisuus ja myös pienten saamelaisryhmien oikeudet

hallitushan on esityksessään hakenut laajalti tämmöisiä välillisiä keinoja joilla tilannetta kohennetaan verotuksen työn saatavuuden osalta työmarkkinaratkaisujen kautta ja niin edelleen mutta edelleenhän sieltä puuttuu se pala miten saadaan teollisuus ja elinkeinopolitiikka aktiivisemmaksi miten pystytään turvaamaan kasvavien yritysten työpaikkojen tulo suomeen ja pysyminen suomessa

korostamme erityisesti että säännöstä yhteydenpidosta saamelaiskulttuuriin tulee tulkita niin että siinä ei edellytetä yhteydenpidon katkeamattomuutta

alkujaanhan se nostettiin esille kertomaan tästä eurooppa neuvoston edustautumisongelmasta että kun ei perustuslaki suoraan sanonut onko eurooppa neuvoston kokouksissa presidentti vai pääministeri vai molemmat niin tätä ruvettiin liioittelemaan tuolla valuvika termillä

ehdotamme pykälään tätä tarkoittavaa täsmennystä elikkä tämän suomalaisassimilaation korjaamista sitä että jos yksi sukupolvi on suomalaistunut tai suomalaistettu niin sen jälkeen uudella sukupolvella on mahdollisuus päästä tämän itseidentifikaation ja kielen omaksumisen ja kulttuuriperinteen ylläpitämisen kautta takaisin saamelaismääritelmän piiriin ja saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

se on ollut valtioelinten keskenään ratkaistavissa miten suomen asiaa parhaiten hoidetaan euroopan unionin huippukokouksissa

tästä poliittisesta prosessista

ei liene mikään salaisuus että sosialidemokraattien puolelta olisi ollut haluja kuunnella alueiden omaa tahtoa siinä mikä olisi ehkä se luontainen tulevaisuuden maakunta joka olisi voinut muodostaa myös vaalipiirijaon pohjan jossa olisivat savot kokonaisuutena olleet samassa mukana mutta se ei sitten saanut yhteisymmärrystä aikaiseksi hallituksen parissa

no tämän lainausmerkeissä valuvian takia tulivat sitten nämä voimakkaat vaatimukset että perustuslakia hyvinkin tuoretta ja modernia huolella laajalla konsensuksella kirjoitettua perustuslakia pitäisi lähteä muuttamaan jo ennen kuin se on ensimmäistä kymmentä vuottaan täyttänyt siis kun tämä projekti käynnistyi nythän sillä on ikää yksitoista vuotta pian

pykälässä ei säädetä siitä kuka on saamelainen vaan ainoastaan siitä ketkä voidaan hyväksyä saamelaiskäräjien vaaleja varten laadittavaan vaaliluetteloon

niin kuin viittasin varmasti tulevaisuudessa kun nähdään minkälaisiksi tulevat maakunnat tai alueet mikä se nimike onkaan muodostuvat tällainen kokonaisuudistus vaalipiirijaosta on siinä vaiheessa paikallaan

pidän tärkeänä että ei lähdetä kovin hetteiköille tämän vaalipiirien luvun pienentämisessä vaan senkin pitää olla suhteessa siihen minkälainen alue on ylipäänsä toimiva vaalityön kannalta edustajan tehtävän hoitamisen kannalta ja pitää olla kohtuus kaikessa myös tässä tulevan vaalijärjestelmän suunnittelussa

puhemies

no sitten on tullut muita asioita jotka vaativat perustuslain tasoista ratkaistavaa esimerkiksi kysymys kansanäänestyksistä

oikeusturvaa työsuojelua ja aluehallintoa

siellä löytyy sitten todellistakin muutostarvetta

myöhemmin aivan viime vuosien kysymyshän oli sitten tämä valuvian toisenlainen määrittely että perustuslaista ei suoraan näy ratkaisua sille jos tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat eri mieltä ulkopolitiikan johtamisen isoissa kysymyksissä kumman sana voittaa

tuo oikeudenhoidon uudistamisohjelma jo ka pitkälti virkamiesvoimin ja asiantuntijoiden toimesta laadittiin oli monissa kohdissa aika lailla kaavamainen

siinä on ajateltu että käräjäoikeuksia vähentämällä tilanne kohenee tai että vaikkapa hallintotuomioistuinlinja ja yleinen tuomioistuinlinja yhdistämällä löytyisi merkittäviä hyötyjä

valtaosassa perustuslakeja nämä isot valtion johtamisen kysymykset niin kuin juuri ulkopolitiikan johtaminen on aika yleisluontoisilla maininnoilla hoidettu

arvoisa puhemies

kimmo kiljunen puuttuikin tuohon outoon malliin että kun on kysymys yhdyskuntapalvelua vakavammasta rangaistuksesta perustelujenkin mukaan niin sitä keskeisesti olisi täytäntöönpanemassa yksityinen taho kun meillä lähdetään siitä että jos on kysymys merkittävän julkisen vallan käyttämisestä se voidaan hoitaa vain viranomaistehtävänä

varmasti tarvittaisiin paljon syvällisempää uudistamista jossa katsottaisiin että näitä oikeudenhoidon voimavaroja käytettäisiin nykyistä tarkoituksenmukaisemmin prosessiekonomisemmin rajattaisiin turhan kankeita pitkiä ja laveita oikeudenkäyntejä ja myöskin muutoksenhakuasteissa keskityttäisiin niihin muutosta vaativiin kohtiin eikä koko prosesseja käytäisi kahteen kertaan

oleellista on se että edustuksellinen järjestelmä ja suoraan valitut valtioelimet pitävät huolta siitä että kansalaisten ääni on se joka viime kädessä painaa eniten

sitä tämä sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteinen parlamentaarinen ryhmä ei näyttäisi tekevän vaan keskittyy sitten enempikin siihen eurotasoon mikä nyt suunnitelmavuosille on tulossa

sen saavuttamista kohti on edetty vähitellen mitä kuvaa se ettei viime vuoden lopussa ollut vireillä yli kahta vuotta vanhoja kanteluita ja yli puolitoista vuotta vireillä olleiden kanteluiden määrä on selvästi vähentynyt

kun tätä jälkimmäistä valuvikaa sitten käsiteltiin noissa esitöissä myöhemmin taxellin komiteassa niin juuri tästä periaatteesta löytyi se ratkaisulinja että jos nyt pidetään sitten välttämättömänä että tällaiseen hyvin epätodennäköiseen erimielisyystilanteeseen tarvitaan sitten ratkaisijaa niin kukapa se muu olisi kuin ylimmän vallan käyttäjä eduskunta ja sille piti nyt sitten tässä hakea vaan toteuttamiskelpoinen tapa miten se voitaisiin tässä talossa ratkaista

siinä mielessä se on vähän outoa kun yleensä tämmöisessä vakavamman rangaistuksen täytäntöönpanossa pitää olla hyvinkin tarkat säännökset toimeenpanosta

valtion aluehallintouudistuksen tavoitteena oli luoda alueellisesti selkeä järjestelmä täsmentää viranomaisten työnjakoa poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä sekä tehostaa viranomaisten toimintaa ja koota yhteen tehtäviä suuremmiksi kokonaisuuksiksi

tuollainen on yleensä toimeenpanovaltaan liittyvä kysymys joka sitten saatettaisiin poikkeuksellisesti parlamentin käsiteltäväksi

taxellin komitean työskentelyhän oli poik keavaa edellisistä isoista perustuslain uudistuksista sikäli että siellä hallituspuolueet ajoivat kuin käärmettä putkeen tiettyjä ratkaisuja

on ehkä syytä muistuttaa että perustuslakivaliokunta tuolloin keskustelussaan kiinnitti huomiota siihen hektiseen aikatauluun jolla tämä uudistus runtattiin vietiin läpi ehkä normaalia aikataulua ripeämmin ja myöskin sitten luotiin niitä mahdollisuuksia hallinnon sekavoitumiseen jota sitten ilmeisesti myös tapahtui

tässäkin on kysymyksen paikka olisiko vähän toisenlaisilla toimintatavoilla voitu hyvinkin tavoitella laajaa lähes koko eduskunnan kattavaa konsensusta myös tällä tarkistuskierroksella

molemmat ovat tällaisia tavallisia kansalaisia kiinnostavia asioita joissa myös on paljon tarvetta asioida ja olla yhteydessä hallinnon asiantuntijoihin

sisällöltään ne olisivat ehkä saattaneet olla hiukan toisenlaisia mutta varmaan tältä samalta linjalta jolta tämä nyt käsiteltävä ehdotus on lähtenyt

tämä pitää sisällään siis tuohon erimielisyystilanteeseen ratkaisumallin

apulaisoikeusasiamies pajuoja kiinnitti perustellusti huomiota aluejaon selkeyteen ja virastojen nimiin

kun puhutaan vaikkapa johonkin kansainväliseen sopimukseen velvoittautumisesta vaikkapa nato järjestelystä niin sitähän tätä valmistelua johtaa presidentti tuon tp utva menettelyn kautta käytännössä kun on isoista asioista kysymys

myös työsuojeluhallinnon toimialueella aluejakoon liittyy erityisiä ongelmia

valtioneuvoston pitää kuunnella presidenttiä ja presidentin ja valtioneuvoston yhteiskokousten ohjeiden mukaan tapahtuisi asian valmistelu sitten tähän muodolliseen prosessiin valtioneuvoston käsittelyyn

jos valtioneuvosto toisi tällaisen käsittelyn tuloksena sitten toisensisältöisen paperin linjan kuin mitä presidentti haluaisi niin siinä voidaan kysyä toimiiko valtioneuvosto silloin perustuslain mukaisesti

eli käytännössä näissä työsuhdeongelmissa olevat useimmiten järjestäytymättömät lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat jotka kaipaavat apua työsuojelutarkastajilta eivät ole löytäneet tätä palvelua silloin muutosvuonna ja viime vuonnakin näiden työsuhdeasioiden yhteydenottojen määrä on palannut vasta noin puoleen normaalista tasosta

jos näin kävisi niin sitten tullaan tähän tämän ehdotuksen käsittelemään säätelymalliin että presidentti voisi kieltäytyä esitystä hyväksymästä ja valtioneuvosto taas tuoda sen eduskuntaan selonteon muodossa

mutta tosiaan voidaan sanoa että siinä presidentillähän on mahdollisuus eri lailla reagoida jo ennen sitä valtioneuvoston muodollista käsittelyä tai sen yhteydessä tuoda asia vaikkapa julkisuuteen jos katsoo että valtioneuvosto toimii toisin kuin mitä presidentin ja valtioneuvoston yhteisissä menettelyissä on sovittu tai tarkoitettu

kysymys ei ole vallansiirrosta lainkaan sillä tavalla kuin täällä toverit vasemmalla ovat väittäneet ja samoin perussuomalaisista osaksi on peloteltu

tämä osoittaa että tällainen hallinnonmuutos voi huonosti toteutettuna johtaa siinä perustehtävässään kansalaisten palvelemisessa merkittävään heikennykseen

kysymys on hyvin tämmöisestä käytännönläheisestä tavasta ratkaista pienen pieni aukko perustuslain sääntelyssä

näissä raskaammissa työsuojelutoimissa tarkastusten määrässä ja nostetuissa prosesseissa annetuissa käyttökielloissa ja niin edelleen

ei alenema ole yhtä jyrkkä mutta sielläkin on havaittavissa selvää lukumäärien alentumaa tuon organisaatiomuutoksen johdosta

kysymys on vaan siitä että kun meillä on jo neljässä kohtaa muuten perustuslaissa hyvin kotimaisia valtasuhteita mullistaneita ja niiden kannalta tärkeitä säännöksiä siitä miten eussa suomi toimii kenen valtuutuksilla suomi osallistuu eussa päätöksentekoon niin on kai sitten aika järkevää että siellä myös mainitaan että suomi on eun jäsen kun siellä kuitenkin tarvitaan näitä paljon tärkeämpiä ja pidemmälle meneviä toimivaltasäännöksiä

tämä aluehallintovirastojen aluejako on ongelmallinen erityisesti sen takia että lähes puolet suomen työelämän volyymeistä on yhden aluehallintoviraston alueella

tulosohjaus on siinä mielessä hankalaa kun ei kerta kaikkiaan ole riittäviä resursseja ohjattavaksi niille alueille joilla esimerkiksi tällä hetkellä niin ulkomaalaista työvoimaa koskevat valvontatarpeet kuin sitten näiden yksittäisten henkilöiden yhteydenottojen selvittämistarpeet ovat suurimmat

se tavallaan oli niin kuin hakasulkeissa ajatuksellisissa hakasulkeissa koko sen ajan eikä kukaan vaatinut että kun ei sitä ole toteutettu niin nyt pitäisi perustuslaki välittömästi muuttaa

siinä irtaantumisen jälkeen ikään kuin hakasulkeisiin kirjattaisiin nämä kohdat ja ne sitten aikanaan muutettaisiin mutta ei suinkaan siten että tämä irtautuminen vaatisi kahden kolmasosan tai viiden kuudesosan enemmistön

ja ainoa mitä tänään esimerkiksi tulee julki verotuksen muutoksesta hetemäen työryhmästä lisää epävakautta jos kerrotaan annetaan lupauksia siitä että yhteisöverotusta alennetaan tämmöisessä tilanteessa kun tiedetään että verotuksella täytyy koota enemmän varoja

sehän johtaa siihen että nyt vuosi keskustellaan siitä kuinka paljon helpotetaan yritysten verotusta ja aiheutetaan tämmöistä epävakautta juuri sillä puolella jolla kaivattaisiin tämmöisiä pitkän aikavälin näkymiä

tässä tietysti eduskuntavaalienkin lähestyessä on pyrkimystä suurennella asioita maalata piruja seinälle ja ihmisten mieliin

asioiden ruuhkia ei ole pystytty purkamaan ja käsit telyajat ovat joissakin aluehallintovirastoissa pidentyneet myös ympäristöasioiden osalta

vakautta suojaisi parhaiten se että uskalletaan ottaa kantaa ja käynnistää valmistelut siihen miten tulevalla kahdella vaalikaudella tämä julkisen talouden tasapainottaminen tapahtuu

näitä siis nostettiin erityisesti esille työsuojelun ja ympäristönsuojelun ympäristöhallinnon osalta mutta samantyyppisiä löytyy myös muilta aluehallintovirastojen hoitamilta sektoreilta ja tässähän ei ole erikseen selvitetty työvoima ja elinkeinokeskusten toimialoihin kuuluvia ongelmia jotka taas tähän kokonaisselvitykseen tulevat mukaan

on tärkeätä että erilaisissa hallinnonuudistuksissa haettaessa säästöjä tehokkuutta ne perimmäiset tehtävät eivät saa vaarantua vaan että sinne saataisiin lisää tuloksia kentälle

edustajat zyskowicz ja sasi tällaista vanhanaikaista käräjäjuristeriaa käyttäen haluavat kääntää asiat ihan päälaelleen

erityisesti tämmöisillä toimialoilla kuten työsuojelu jossa on kysymys ihmisten oikeusturvasta perimmäisten oikeuksien toteutumisesta työelämässä on nämä usein julistetut hyvän hallinnon periaatteet palvelun oikeusturvan saatavuuden kysymys niin sanottu access to justice ajattelu pidettävä kirkkaina kärkiasioina ja selvästikään tässä aluehallintouudistuksessa näin ei ole tapahtunut

pidän hyvänä että eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen yhteydessä otetaan näitä erilaisia teemoja esille ja tosiaan niissä on hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä nostettu eri vuosina niin oikeusasiamiehen kuin apulaisoikeusasiamiesten omissa kirjoituksissa

tämä on se syy minkä takia täällä puhutaan että selvästi jo nykytasoisen perusturvan rahoitus vaarannetaan kun te ette kerro miten tulevaisuudessa hankitaan tämä osuus perusturvaan sen kustannuksiin valtion tileihin

tältä kannalta yhdyn tuohon ed

kallion kysymykseen miten tässä nyt on ajateltu tätä isoa rahallista panostusta käyttää hyväksi että siitä saataisiin vähän enemmän kuin se kolmen kuukauden valvonta aika

arvoisa puhemies

eli jos koko kansainvälinen yhteisö samalla hinnalla sinne laittaa tätä partiointitoimintaa ja merirosvojen kuriin saattamista niin kovin kalliiksi käyvät operaatiot

edustaja packalenin puheenvuorot ovat saaneet pyytämään vastauspuheenvuoroa

siinä mielessä tätä yhteistoimintaa muiden maiden kanssa ja tätä kustannushyöty ajattelua kannattaisi varmaan vielä harjoittaa ja siitä toivottavasti myös valiokunnat kuulevat sitten tämän asian tarkemmassa käsittelyssä

no nyt kun kuuntelee perussuomalaisten puheenvuoroja eri yhteyksissä niin siellähän on irtauduttu kehitysyhteistyöstä tehdään monen sadan miljoonan täysin eriävä ehdotus joka on keskeinen osa meidän ulkopolitiikkaamme

nyt kuultiin vahvaa kritiikkiä kriisinhallintapolitiikkaa kohtaan

sitä on kuultu myös siviilikriisinhallintatoimia kohtaan

suomen puolustusratkaisuista keskeisistäkin tuntuu löytyvän erimielisyyden kohde perussuomalaisten ja muiden keskeisten poliittisten voimien välillä

perustuslakivaliokunta käsitteli oikeuskanslerin vuosikertomuksia normaalisti ja kiinnitettiin kiitoksella huomiota myös näihin oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin katsauksiin erillisteemakirjoituksiin

sitten vielä muistutetaan että suomen pitäisi olla mukana valikoimatta tappavien maamiinojen ylläpidossa ja perussuomalaiset haluaisivat irtautua ottawan sopimuksesta

on hyvä tapa että tässä otetaan tuommoisia oikeudellisesti merkittäviä periaatteita esille itse tapausselostusten ja kanteluratkaisujen ohella vuosikertomuksessa

tuon suvivirsiasian ohellahan tuossa mietinnössä perustuslakivaliokunta puuttui tuohon ministerin esteellisyyskäytäntöön sen havainnointiin ja siihen puuttumiseen oikeuskanslerin suorittaessa valtioneuvoston laillisuusvalvontaa

tuo assosiaatiosopimus siihen liittyvine tulli ja vapaakauppasopimuksineen on hyvin tärkeä ukrainan tulevaisuudelle mutta tärkeää on myös se että järjestelyt venäjän kanssa olisivat sellaiset että ne tukisivat erityisesti itä ukrainan teollisuuden säilymistä ja kehittymistä ja myöskin ukrainan ja venäjän tuolla seudulla aika lailla yhteisten työmarkkinoiden kehittymistä

jatkan ed

ilmeisesti oli vähän median ylilyönneistä kysymys kun ulkoministeri stubbin puheenvuorosta saman vuorokauden aikana ensiksi puhuttiin pohjoismaisesta puolustusliitosta sitten aprikoitiin onko se juridinen vai poliittinen liitto ja sitten kolmannessa vaiheessa puhuttiin poliittisesta julistuksesta tai tämmöisestä yhteistyöaikeesta mutta tärkeätä on että siinä mentäisiin eteenpäin

jos ajatellaan ihan ukrainan kansan ja talouden kannalta niin he tarvitsevat integraatiota länteen ja ovat siihen enemmistöltään vahvasti suuntautumassa mutta tarvitaan myös sitä yhteyttä luontevaa yhteistoimintaa myös venäjään ja muihin naapurimaihin

viittaussäännöksen lisääminen valtioneuvostosta annettuun lakiin ei muuttanut aikaisempaa oikeustilaa koska hallintolain esteellisyysperusteita sovellettiin ministeriin myös aikaisemman hallintolain säännösten perusteella

on selvää että ministeri ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä jos hän on esteellinen mutta tämä esteellisyyden arviointi on tietyissä tilanteissa juuri ministerin tehtävän erityislaatuisuus huomioon ottaen hankalaa

puheenvuorossani mainitsin että tämä parlamentaarinen puoli kaipaisi vahvistusta että on ihan kiitettävällä tavalla näitä yhteishankkeita sisällytetty ja kun pidän hyvänä että mennään intensiivisempään yhteistyöhön niin sitä varmasti vahvistaisi se että puolustus ja ulkoasiainvaliokuntien välillä olisi tiiviimpi yhteydenpito ja että sitten pohjoismaiden neuvoston osalta tapahtuisi joku järkevä linkkaus tähän hankkeeseen vaikka siellä kaikissa osissa eivät kaikki pohjoismaat ole mukana

kun ylipäänsä saadaan osapuolet neuvottelupöytään niin sitten myös eun pitää olla valmis rakentamaan sellaista sopimusjärjestelyä joka turvaa ukrainan talouden kehittymisen ja liikkeellelähdön ilman että siitä tulisi jatkuvasti tukiriippuvainen tai jonkinlainen eun huoltohallintoalue

jos me suoraan lähdemme tarjoamaan isoja miljardipaketteja ilman että vaaditaan terveen talouden ja yhteiskunnan kehittämistä niin tämmöinen riski on olemassa ja se on semmoinen joka eun pitää tämmöisellä järkevällä toiminnalla pystyä välttämään

käytännössä oikeuskansleri on tietyissä tyyppitilanteissa esimerkiksi puoluetukea jaettaessa ennen istuntoa yleisesti muistuttanut kysymykseen tulevien esteellisyyssäännösten sisällöstä

kun on tällainen uhkaava kansainvälinen tilanne suhteellisen lähellä suomea ja yhteinen naapurimaan kanssa niin sellaisessa tilanteessahan pitäisi kaikkien oppien mukaan välttää provosoimasta tilanteen kärjistymistä ja siihen nähden tämän nato kortin heiluttelu tällaisessa tilanteessa ei vaikuta mitenkään viisaalta

lisäksi kanslerin kertomuksista ilmenee että ministerin esteellisyys on oikeuskanslerin arvioitavana varsin usein myös ennakollisissa kannanottopyynnöissä esittelylistojen tarkastuksessa ja kanteluasioissa

esteellisyyssäännökset tulevat sovellettaviksi lähinnä silloin kun valtioneuvosto tekee hallinnollisia päätöksiä kuten lupapäätöksiä tai päättää valtionavustusten myöntämisestä

meidän kannattaa jatkaa tämän rauhankumppanuuden pohjalta ja olla aktiivisia kaikenlaisissa kansainvälisissä järjestöissä mutta ei tätä kokoomuksen viitoittamaa linjaa

valiokunta korostaa mietinnössään että yleislausekkeen tulkitsemisessa on otettava huomioon ministerin asema ja tehtävät valtioneuvoston jäsenenä sekä käsiteltävänä olevan asian luonne

valtioneuvoston kanslian vetämänä käytiin järjestelmällisesti läpi kaikkien ministeriöiden alainen lainsäädäntö ja koetettiin hakea silloin sitä putsaamisreittiä ja jossakin määrin onnistuttiinkin

ministeri toimii hallinnonalallaan poliittisena johtajana osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaa mielipiteisiin ja edistää poliittisia päämääriä

sen yhtenä osana oli muun muassa tämä niin sanottu vapaakuntakokeilu että kunnille annettiin laajemmin päätösvaltaa järjestää organisaationsa ja myös toimintojaan

se vain on ollut syntiä että sen jälkeen tätä ei ole pidetty jatkuvasti työn alla on ollut sitten useampia matalamman tason projekteja mutta varmaan olisi hyvä jos seuraavalle vaalikaudelle tulisi kunnolla suunniteltu ei tämmöinen toispuolinen poliittisesti valikoitu reset ohjelma niin kuin esimerkiksi euroopan unionin puolella on nähty jossa on aika lailla yksipuolisesti esimerkiksi työelämän ja ympäristönsuojelun normistoa lähdetty purkamaan

tästä koulujen uskonnonharjoituksesta ja uskonnollisluonteisten tilaisuuksien järjestämisestä kouluissa edustaja sasi jo kertoi tai kertasi näitä tarkasteluja joita perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyy toisaalta tuosta normipohjasta joka uskonnonvapauteen ja mielipiteenvapauteen liittyy ja sitten tuossa mietinnössähän tarkastellaan aika laajasti sitä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä johonka sitten nämä kotimaiset tulkintaratkaisut nojaavat